hallituksen päämääränä on selvästi siirtää kehitysyhteistyön painopistettä kansalaisjärjestöjen ja yk järjestöjen kautta tehdystä työstä kohti yritysvetoista mallia ja yksityistä sektoria

sen lisäksi en tiedä mitä edustaja zyskowicz on mieltä turkin nykyisen hallinnon toimenpiteistä ja politiikasta mitä turkkiin tulee siitä miten se kohtelee esimerkiksi vähemmistöä kurdivähemmistöä ja niistä ihmisoikeusloukkauksista mistä sieltä on kuultu

siis tämän esityksen myötä tietyillä perheillä on oikeus kokopäiväiseen hoitoon ja tietyillä perheillä vain puolipäiväiseen sitä se käytännössä tarkoittaa

selonteossa ei kuitenkaan avata sitä millä tavalla hallitus aikoo toteuttaa viimeisten vuosikymmenten saatossa kehitetyt toimintamallit kehitysyhteistyön avoimuuden vastuullisuuden tuloksellisuuden ja tilivelvollisuuden takaamiseksi myös yksityisen sektorin kautta tapahtuvassa kehitysyhteistyössä

eikö olisi ollut järkevämpää että eu olisi pyrkinyt kanavoimaan tämän rahan nimenomaan unhcrn eli ykn järjestön kautta sen sijaan että lähdetään tekemään sopimuksia turkin nykyisen hallinnon kanssa ottaen huomioon ne ihmisoikeusloukkaukset johon tämä hallituskin on kytketty

ja kun edustaja kalmari tässä kyseli mikä tämä tilanne on ollut joskus aikaisemmin niin voin kertoa mitä yksi asiantuntija sanoi ollessaan sivistysvaliokunnassa antamassa asiantuntijalausuntoa

hän on toiminut varhaiskasvatuksessa kenttätasolla vuosikymmeniä eli hän on ollut mukana myös ennen kuin me siirryimme tähän tasa arvoiseen järjestelmään mikä meillä nyt on käytössä

hän sanoi että se tarveharkinta mitä silloinkin tehtiin oli kauheaa ei hän halua siinä hänen asemassaan työntekijänä olla se joka määrittelee mitkä perheet ovat ne jotka saavat sen kokopäivähoidon ja mitkä eivät ja olla se henkilö joka joutuu sen perheen tilanteen arvioimaan

myöskään yritysvastuukysymyksiä ei tässä selonteossa juuri käsitellä vaikka se poliittisen painopisteen muutos huomioiden on äärimmäisen keskeinen kysymys

eriarvoisuuden vähentäminen on keskeistä aikana jolloin maailman eriarvoisuus on kärjistynyt entuudestaan absoluuttisen köyhyyden vähentymisestä huolimatta

myös kehitysmaiden omien talouksien vahvistaminen on äärimmäisen tärkeä periaate ja veroparatiisitalouden ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsiminen on siinä keskeisessä roolissa

on arvioitu että kehitysmaat menettävät joka vuosi moninkertaisen määrän varoja pääomapaon seurauksena kuin mitä ne vastaanottavat kehitysyhteistyövaroja

arvoisa puhemies

tämänkin keskustelun aikana on taas kerran käynyt ilmi että tavoitteista kyllä on yksimielisyyttä tässä salissa eli työllisyyden ja kasvun aikaansaamisen tärkeydestä

keinot taas niistä ollaan erimielisiä

vasemmistoliiton talouspoliittinen linja nojaa kolmeen kokonaisuuteen eli kotimaisen kysynnän tukemiseen julkisten investointien määrän lisäämiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen panostamiseen

hallituksen talouspoliittinen linja taas vaikuttaisi nojaavan kolmeen kokonaisuuteen jotka ovat julkisten menojen leikkaukset työntekijöiden työsuhdeturvan heikentäminen ja yhtiöittäminen

lopuksi arvoisa puhemies

siirtohinnoitteluun puuttuminen veroparatiisien sulkeminen maakohtainen veroraportointi ja verosopimusten oikeudenmukaistaminen ovat kaikki keskeisiä keinoja tämän tavoitteen edistämiseksi

mutta ennen kaikkea tässä nyt herää ihan aiheellinen pelko siitä että hallitus on laittamassa suomea myyntikuntoon eikä pääministeri sipilä nytkään antanut mitään selkeitä vastauksia mitä tulee hallituksen myyntisuunnitelmiin

tämä linjaus puolustusyhteistyön syventämisestä tuntuu vähän ristiriitaiselta kun se tehdään juurikin tällaisena aikana kun eu elää aivan poikkeuksellista murrosvaihetta kun tätä kansainvälistä yhteistyötä kyseenalaistetaan kansalaisten toimesta ja kun euroopan unionin legitimiteetti kansalaisten silmissä on hyvin heikko

minun tulkintani on se että tässä brexit äänestyksessä on kyse myöskin kansalaisten reaktiosta eun puitteissa harjoitettuun politiikkaa eli ei nähdä että eu on pystynyt lunastamaan niitä lupauksia mitä annettiin kansalaisille kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisesta esimerkiksi vaan nähdään että verokilpailu on jatkunut palkkakilpailu on jatkunut ja siitä huolimatta että veroparatiisitaloudesta on puhuttu pitkään siihenkään ei ole pystytty mitään kansainvälisiä ratkaisuja tuottamaan

eli toivottavasti suomi pitää tätäkin näkökulmaa esillä

mielestäni on käynyt hyvin selväksi tämän keskustelun perusteella että kukaan ei oikeastaan vielä tiedä mitä tämä valinnanvapaus käytännössä tulee tarkoittamaan

ja ottaen huomioon kuinka keskeinen osa se on tätä kokonaisuutta ja miten paljon uhkakuvia ja riskejä siihen sisältyy on oikeastaan aika hälyttävää että hallituksen sisälläkin on näin merkittäviä näkemyseroja siitä miten sitä tullaan toteuttamaan

milloin me tulemme saamaan vastauksia siihen miten tämä suomen tuleva malli tulee eroamaan tästä ruotsin mallista jonka ongelmat pääministerikin omassa puheenvuorossaan nosti esille

minä en tiedä tietääkö edustaja rossi kuinka paljon eri työpahoinvoinnin muodot maksavat yhteiskunnalle vuositasolla

tai tietääkö edustaja rossi myöskään sitä että ajatus ei ole mitenkään uusi suomessa